sehän määritellään sitten yhdessä

mutta se on tärkeää että se lähtökohtaisesti kohtelisi oikeudenmukaisemmin ja enemmän ihmisten tulotasoa huomioiden

arvoisa puhemies

valitettavasti edustaja kalli lähti salista mutta haluaisin tähän julkisesti kuitenkin hänelle todeta toisin kuin hän kertoi että jos olisimme tehneet niin kuin sosialidemokraatit viime kaudella esittivät meillä olisi miljardi vähemmän velkaa

on aika nurinkurista se että samaan aikaan kun hallitus kertoo että veroja täytyy nyt sitten alentaa jnp

arvoisa jaoston puheenjohtaja väätäinen kiinnitit huomiota tässä tärkeään asiaan joka tietenkin oli esillä muun muassa edustaja mäkipään ja muutamien muiden edustajien puheenvuoroissa eli rakentamiskustannukset

olisimme tehneet toisenlaisia arvovalintoja toisenlaista veropolitiikkaa

esitimme muun muassa juuri silloin siten kuin täällä tiilikainen sanoi että ei kannata antaa liian isoja veronkevennyksiä velkarahalla

se on tietenkin se asia mihin pyrimme vaikuttamaan eri tavoin niin että ne eivät nousisi kohtuuttomaksi ja niihin vaikuttavat muun muassa juuri nämä käynnissä parhaillaankin olevat normitalkoot

samoin esitimme tätä pääomaveron nostoa joka nyt toteutuu

siellä ollaan tilanteessa jossa kunnat joutuvat huonon taloustilanteen vuoksi lykkäämään niitä tosi tärkeitä investointeja joita pitäisi syntyä tässä suhdannetilanteessa ja eivät ole kaukana ne ajat kun ihan aitoja leikkauslistoja varmasti kuntiin alkaa tulla

ei tämä voi olla viisasta talouspolitiikkaa vaan nyt nimenomaan sitä viisasta ja älykästä elvytystä olisi myös se että taattaisiin kuntien mahdollisuudet isona markkinayksikkönä investoida huolehtia ihmisten palveluista huolehtia ihmisten turvallisuudesta

oli suuri pettymys kun tässä hallituksen täydentävässä talousarviossa ei ollut yhtään lisää voimavaroja kunnille

nämä ovat sellaisia asumisen ja rakentamisen hintaan kohdistuvia toimia mitä ehkä selkeimmin pystytään meidän sektorillamme täyttämään

rakenneohjelmassa nimenomaan korostetaan työn tarjontaa suomalaisille työttömille suomalaisille rakentajille veronumero on tullut käyttöön raportointivelvollisuus on tullut käyttöön tilaajavastuulakia ollaan tiukennettu ja minun käsittääkseni temin puolella on käynnissä myös edelleen lain tiukennusta näiden asioiden suhteen

se on tässä suhdannetilanteessa välttämätöntä ja myös tietenkin se on välttämätöntä ihan siksi että perusturvallinen elämä vaatii sitä että vanhukset saavat inhimillistä hoitoa ja hoitoajat taitavat ihmistä hoitoa ja että pikkukoululaisilla on turvallinen koulupäivä

arvoisa rouva puhemies

tämä on tärkeä asia

eli on se aika järkyttävää todellakin kuulla kun joka päivä tulee lisää uutisia irtisanomisista lomautuksista jnp

haluan myös tässä yhteydessä nyt vielä käyttää tilaisuutta hyväkseni ja puhua tästä toisen ponnen asiasta eli tästä asumisen hinnasta kaiken kaikkiaan

sopiiko että me palaamme keskusteluun koska siellä tehdään parhaillaan aika monta asetusta meidän ministeriössä kaiken kaikkiaan

kun täällä nyt on hallituspuolueiden edustajia muutama paikalla niin voisitteko ystävällisesti nyt välittää hallitukselle erittäin vakavat terveiset siitä mitä teemme tässä tilanteessa kun moni toimi mitä olette tekemässä nostaa asumisen hintaa ja se entisestään pahentuu myös rakenteellisesti siten että meillä ei enää synny riittävästi kohtuuhintaisia vuokra asuntoja

muun muassa edustaja heinonen ja kärnä puhuivat hissiavustuksista ja viimeksi myös edustaja vehkaperä

tässähän nimenomaan on kyse kokonaisuudesta ja minäkin toivoisin tässä nyt kun vielä kaksi ministeriä on paikalla että saisimme vastauksen tähän uuteen kysymykseen mikä nyt on ilmennyt eläkkeensaajien verotuksen osalta

se ei kerta kaikkiaan sovi tähän suhdannepoliittiseenkaan tilanteeseen

me käsittelemme tänään verolakeja ja siellä näyttäisi siltä että samaan aikaan kun palkansaajan verotusta kevennetään eläkkeensaajien verotusta ei kevennetä jolloin jälleen kerran eläkkeensaajien vero suhteessa palkansaajaan kiristyy ja se ei kerta kaikkiaan voi olla oikein koska me olemme vuosia tehneet töitä korjataksemme tämän epäkohdan

on turvattomuutta mietitään mikä on tulevaisuus meidän kohdaltamme tuleeko irtisanomisia tuleeko lomautuksia ja tässä tilanteessa pitäisi nimenomaan vahvistaa sitä luottamusta ja sitä toivoa ja myös sitä että sitten jos se työttömyys kohtaa niin valtiolla on kyllin isoja hyvin mitoitettuja toimia joilla autetaan niitä ihmisiä

nyt on tilanne se että hallitus on leikkaamassa nimenomaan sitä valtion tukea jota käytetään ja on ohjattu viime vuosina hyvin ehdoin niille rakennuttajille jotka haluaisivat kohtuuhintaisia koteja ihmisille rakentaa ja on ennustettavissa että näiden toimien seurauksena entistä vähemmän näitä koteja rakennetaan

kun me puhumme kokonaisvaikutusten arvioista on aivan olennaista että hallitus tehdessään päätöksiä jotka koskevat vaikkapa eläkkeensaajia arvioi kaikki nämä kulmat oli se sitten verotus asumistuki lääkkeet tai tämä

aikuiskoulutusta oppisopimuskoulutusta työvoimapoliittista koulutusta muutosturvan vahvistamista kaikkea tätä ja tämä uupuu nyt täysin tästä hallituksen esityksestä

siksipä olisi nyt todella tärkeää ryhtyä vakavasti miettimään isoa ratkaisua sille mitkä kaikki toimenpiteet yhdessä voisimme tehdä jotta tämä tilanne saataisiin paremmalle tolalle

se on juuri se tärkeä periaate niin kuin täälläkin sanotaan että ihminen pystyisi olemaan mahdollisimman pitkään kotona ja silloin meidän täytyy toisella puolella huomioida se asia

eli toivon että ajatelkaa nyt hyvä hallitus niitä työttömiä tai niitä ihmisiä jotka elävät epävarmuudessa eivätkä ole varmoja tulevaisuudesta ja työpaikoista

se on mielestäni nyt tärkeä todeta että nimenomaisesti olemme nyt paikkaamassa niitä linjanvetoja mitä aikanaan olemme tulleet euroopan unionissa tekemään

nyt pitää näiden ihmisten puolesta tehdä toimia ja pitää yhdessä pystyä puhaltamaan samaan hiileen jotta me pystymme tekemään älykästä ja viisasta tulevaisuuspolitiikkaa ja takaamaan sen että ihan kohtuuttoman syvälle emme täällä suomessakaan tule sukeltamaan

sen myötä muun muassa muotokerroin tuli pakolliseksi edellisen hallituksen aikana ja siitä me emme eroon pääse mutta olemme parhaillaan ministeriössä valmistelemassa muutamaa eri mallia miten korjaamme energiatodistusta paremmaksi

edustaja lindtman täällä kertoi että meillä on selkeitä vaihtoehtoja siitä

arvoisa herra puhemies

kuuntelin ed

minusta tuntuu että koko viime kauden perussuomalainen eduskuntaryhmä on kadonnut täältä salista nimittäin niin paljon ovat puheet muuttuneet

alatalon puhetta työhuoneessani ja oli suorastaan pakko tulla tänne saliin vastaamaan hänelle kun hän kertoi ettei suinkaan rukan hangilla tämä oivallus sinänsä syntynyt

mutta koska minä muistan ne puheet niin minä täällä vielä tänään kertaalleen kävin läpi löytyisikö täältä edes joku toimi millä hyväosaiset osallistuisivat näihin talkoisiin

mutta se mikä tässä onkin se vakava asia on se että tässähän on nimenomaan keskustapuolueen toimesta jo pitempään ehkä ideologisin perustein haluttu tuoda tämän tyyppistä järjestelmää että nostettaisiin eläkeikää esimerkiksi

on hyvin hämmentävää mutta valitettavasti sitä toimea ei löydy

erityisesti perussuomalaisten timo soinille toteaisin niin että tämä on eräänlainen maailmanennätys että hän onnistui tekemään hallitusohjelman joka on täysin päinvastainen niiden lupausten kanssa joita hän tammelan torilla kansalle kertoi

tämähän oli mukana vanhasen yksipuolisesti tilaamassa globalisaatioraportissa viime hallituskauden lopulla tämä ajatus ja silloinhan sosialidemokraatit välittömästi tyrmäsivät sen ja sanoivat että meille tämä raportti ei kelpaa seuraavien hallitusneuvottelujen pohjaksi

nyt tinkii tavallinen kansa tinkii eläkkeensaaja tinkii työtön tinkii lapsiperhe mutta vuorineuvos ei tingi

täällä syvästi arvostamani edustaja kääriäinen muun muassa käytti puheenvuoron siitä voisiko hallitus vielä harkita uudestaan näitä veronkevennysten oikeudenmukaisuuksia

on syytä energiatodistusjärjestelmää muuttaa ilman muuta

eivätkö rikkaat voisi osallistua lamatalkoisiin kiristyvän verotuksen myötä

korjausrakentamista asukastilojen tukemista asumisneuvontatukemista olemme perustaneet lähiöasiain neuvottelukunnan koska yksin yksi ministeriö ei ratkaise esimerkiksi tätä eriytymisongelmaa mihin täällä puututtiin edustaja lohelan toimesta vaan tarvitsemme hyviä kouluja lähiöissä tarvitsemme palveluja

onko perussuomalaisen porvarihallituksen uusi motto kyllä kansa tinkii

usein täydennysrakentamisratkaisut voivat olla niitä millä houkutellaan ihmisiä näille hyville hienoille asuinalueille ja näitä toimia teemme erittäin tarmokkaasti ja täydellä sydämellä ja toivon että myös seuraava hallitus ottaa näistä kopin

puhemies

satonen puhui työllisyystilastoista

monihan sanoo että yleensä nämä näkyvät vasta puolen vuoden tai vuoden viipeellä

sen verran en malta olla kommentoimatta edellistä debattia että juuri tuolla työhuoneessani kuuntelin uutislähetystä jossa jälleen kerran kerrottiin siitä että luottamus niin yksittäisten kansalaisten kuin yritystenkin on edelleen laskussa ja on laskenut merkittävällä tavalla niin että ihan pelkkään käyttäytymistieteeseen tässä tilanteessa ei pitäisi uskoa

se tuki mistä äsken puhuin oli valtion asuntorahaston kautta maksettavaa tukea jonka avulla kun rakennetaan ihmisille vuokra asuntoja se hinta jonka ihminen tulee siitä maksamaan on kohtuullisempi ja paljon edullisempi kuin markkinakoroin

nimittäin ennen kunnallisvaaleja puheenjohtaja urpilainen kysyi finanssikriisin vaikutuksesta kuntiin jolloin kuntaministeri kiviniemi sanoi että onpas törkeää pelottelua

allekirjoitan täsmälleen sataprosenttisesti täällä edustajien paatero ja saarinen käyttämät puheenvuorot veroelvytyksen tilanteesta

eli tässä tapauksessa edustaja kalli juuri nämä tuet mistä puhuin korkotuen omavastuu ja siihen liittyvä käynnistysavustus nimenomaan laskevat niiden asuntojen hintaa ja saavat sitten tätä kautta myös yleistä asuntomarkkinaa kohtuuhintaisemmaksi

onko tämä sitten maailmanloppua vai realismia ja puhuja opistolla jatkamme edustaja

minä uskaltaisin sanoa että on aika katastrofaalista että juuri tässä tilanteessa nyt näitä tukien ehtoja jotka sieltä ara rahastosta maksetaan ollaan heikentämässä ja leikkaamassa

se jos mikä ei ole ainakaan elvyttävä toimi

arvoisa herra puhemies

nyt sitten onneksi ministeri tuli sillä tavalla paremmalle uralle ilmoittaessaan myöhemmin peruvansa tämän tuen heikennyksen

mehän kiinnitämme huomiota juuri siihen että ensinnäkin korjaustoiminnan avustusrahat ovat tässä lisätalousarviossa riittämättömät

toivoisin että myös näiden muiden osalta voitaisiin tätä harkita koska nyt ei ole varaa niihin toimiin joilla emme saisi riittävästi kohtuuhintaisia vuokra asuntoja ihmisille tässä tilanteessa

eli ed

alatalo kyse kritiikissämme oli nimenomaan siitä että ei ole kovin luottamusta herättävää se että valtavan isoja eläkepoliittisia periaateratkaisuja kuten eläkeiän yksipuolinen pakkonostaminen kahdella vuodella käytännöllisesti katsoen eläkeleikkaus päätetään tehdä demokraattisesti neuvotellen itse itsensä kanssa

rakennetaan muun muassa hissejä hissittömiin kerrostaloihin jolloin samalla voimme tehdä myös äärimmäisen toimivaa ja hyvää vanhus ja sosiaalipolitiikkaa ja samaan aikaan sitten edistää työllisyyttä

tässä sosialidemokraatit ovat tehneet mallikasta työtä

mutta se että esitämme tätä ei vielä tietenkään riitä edes meidän omana toimenpiteenämme puhumattakaan siitä että hallituksella ei ole edes tätä omassa elvytyspaketissaan tai lisätalousarviossaan

eli olen äärimmäisen huolestunut siitä että tässä suhdannetilanteessa hallitus ei tee niitä oikeita elvytystoimia liittyen rakentamiseen erityisesti asuntorakentamiseen ja myös peruskorjaukseen

jos meidän taloustilanteemme suomessa on tällainen kuin nyt maailmanlaajuisesti asian laita on niin olisi kyllä vähintä että joka ikisessä talouspoliittisessa keskustelussa oli se sitten täydentävä talousarvioesitys lisätalousarvioesitys tai talousarvioesitys joka ikinen ministeri istuisi kiltisti tuolla rivissä ihan oikeasti käymässä tätä debattia ja kuuntelemassa näitä eduskunnan terveisiä

se on mielestäni vähimmäisvaatimus ihan aidosti koska jälkeenpäin en haluaisi nähdä sitä tilannetta että ihmeteltäisiin miksi eduskunta löysäili miksemme näyttävästi puuttuneet näihin asioihin

minusta ainakin tuntuu että kovin harva varmasti nyt netistä seuraa tätä meidän lähetystämme ja tietää että näitä tärkeitä isoja asioita täällä eduskunnassa parhaillaan käsitellään

toivoisin jatkossa ihan evästyksenä kun suunnitellaan näitä täysistuntoja puhun muuten vakavalla naamalla tästä että tämän tyyppiset keskustelut eivät sijoittuisi iltakahdeksaan vaan sellaiseen aikaan että kaikki jaksavat seurata myös ministerit ja kaikki muutkin

mutta joka tapauksessa tämän vuodatuksen johdatus oli se että puhuin korjausrakentamisesta ja tästä kyselytunnilla esiin tulleesta asiasta

se on ollut ongelma kauan ja nyt tosiasia on se että hallituksen keinovalikoimalla mitä hallitus on tekemässä yhteisvaikutuksellisesti ei toden totta asumisen hintaa ja sen nousua kyetä hillitsemään vaan päinvastoin on monia toimia energiapuolella jäteveron puolella kiinteistöveron puolella sen puolella että leikataan tukia kohtuuhintaisten kotien rakentamiseksi

kaikkien näiden yhteisvaikutuksena te tuuppaatte kehityssuuntaa juuri päinvastaiseen suuntaan kuin mistä te paljon puhuitte ennen vaaleja

minä toivon me sosialidemokraatit toivomme että se koppi otetaan sitten seuraavassa lisätalousarviossa jonka olemme todella kuulleet tulevan tänne sitten ensi tammikuussa tai tammihelmikuussa koska se nyt sitten alkuvuodesta kuitenkin on luvattu antaa

hyvin usein keskusteluissa sanottiin että pitää saada lisää kohtuuhintaisia koteja jotta asumisen hintaa voitaisiin hillitä ja nyt tämä kaikki mitä te olette tekemässä johtaa täysin päinvastaiseen tulokseen

toinen asia tietenkin tämän korjausrakentamisen lisäksi joka meillä on ollut koko ajan esityksissämme jo oikeastaan vuosi takaperin mutta olemme nyt sitten uudistaneet esityksemme vielä voimallisemmaksi tämän suhdannetilanteen myötä on tietenkin asuntorakentamisen puoli

siksi kannan vakavaa huolta ja siksi toivoisin teidän kannattavan tätä ponttamme missä kiinnitetään huomiota siihen että yleisesti ottaen on katsottava näiden toimien vaikutusta asumisen kustannusten hillitsemiseen sillä minä uskon että ihmisten sietoraja on hyvin lähellä tässä kun kohta lompakosta iso lovi menee vain asumiskustannuksiin

me olemme esittäneet että korkotuen ehtoja parannetaan niin että korkotuen omavastuu puolitetaan

arvoisa herra puhemies